maanantaina oli eduskunnassa avoimet ovet ja ihmisten kolme suurinta huolta olivat työttömyys nuorisotakuu ja terveyskeskukseen pääsemättömyys

perussuomalaisten mielestä on tärkeää että pakkokeinojen sijaan perheitä ja perheellisiksi haluavia tuetaan tarjoamalla valinnanvapautta työ ja perhe elämän yhteensovittamiseksi

täällä lindtman kyseli meidän peräämme meillä on täällä asiantuntijoita koska meillä on poliiseja ja he ovat kyllä kertoneet sieltä omakohtaisesta kokemuksesta ja näkemyksestä sen millainen tilanne on ja viestejä on kuultu

arvoisa herra puhemies

kun meillä on räjähtänyt tämä turvapaikanhakijatilanne käsiin ja yleinen maailmanrauhakin on jo järkkynyt niin totta kai me mietimme milloinka on riittävästi paljonko on tarpeeksi sitä me voimme kysyä jokaisesta ammattialasta myös

välikysymys vanhuspalveluista on ajankohtainen

lapsiperheiden kohdalla hallitus on toiminut vastoin omaa ohjelmaansa

tämä silmänkääntötemppu ei poistanut epäsuhtaa lapsiperheiden tuen ja elinkustannusten nousun väliltä koska jälkeenjääneisiin tukiin ei tehty tasokorotuksia

arvoisa puhemies

on häpeä että koko elämänsä yhteiskuntaa rakentaneiden hyvinvoinnista ei huolehdita kun he tulevat siihen ikään että eivät enää pysty itsestään huolehtimaan

kuka tässä uskaltaa enää vanhentua ilman suurperheen tuomaa turvaa

hallituksen toimet eivät ole edistäneet lapsiperheiden asemaa ja lasten hyvinvointia eikä hallitus näin ollen nauti eduskunnan luottamusta

arvoisa rouva puhemies

olen työskennellyt vuosia vanhustenhoivassa ja varsinkin omaishoitajien ja heidän hoidettaviensa parissa ja tavannut niitä omaishoitajia joista täällä on kannettu syystäkin huolta

kotihoidon rinnalle tarvitaan myös laitoshoitoa sillä osa ikäihmisistä ei saadusta avusta huolimatta pysty asumaan kotona

he ovat usein hyvinkin väsyneitä ja itsekin tarvitsisivat jonkinlaista lääkärissä käyntiä voivat huonosti ja tekevät kaikkensa sen läheisensä eteen ja siinä mielessä tunnistan tämän ongelman mistä täällä puhutaan

mutta tästä sosiaalihuoltolaista

ylilääkitseminen lisää muun muassa vanhusten kaatumistapaturmia joista toipuminen on aina haasteellista

meillä on paljon tehtävää jotta sijaishoitopaikat ovat sellaisia että siellä on riittävästi myös sitä aktiviteettia ja kuntouttavaa toimintaa ja ihmiset kohdataan siellä sillä tavalla kuin heidät kuuluu kohdata

arvoisa puhemies

meillä on eri ikäisiä omaishoidettavia itse nyt puhun tässä enemmän ikääntyneistä mutta myös heissä on nuorempia muistisairaita ja totta kai sitten se hoidon tarve ja ne odotukset ovat erilaisia mitä sieltä hoivapaikasta vaaditaan

millä tavalla te näette sen kuinka sosiaalityöntekijöiden työtaakka kasvaa tämän lain myötä ja millä tavalla lapsen etu joka on keskiössä kuitenkin tulee nousemaan esille

yhtenäiset perusteet omaishoidon tuen myöntämiseksi puuttuvat ja kuntien välillä voi olla suuriakin eroja tuen saatavuudessa

lääkäriliiton heikki pälvehän on esittänyt suuren huolen siitä että lapsen kaltoinkohtelua on loppujen lopuksi hyvin vaikea tunnistaa tuleeko tämä lähti kuvaamaan ja tuleeko työntekijällä

lisäksi mahdollisuutta omaishoidon tuen verottomuuteen on selvitettävä

omaishoitajille on turvattava säännölliset vapaapäivät ja hoidettaville tarvittaessa lyhytaikaishoito

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

hallituksen politikointi vanhuspalvelulailla budjettiriihen aikaan oli surullista seurattavaa

tiedustelisin teiltä ministeri tarkoittaako tämä lakiesitys sitä että henkilön kannattaisi aina ensin tehdä se muistutus sinne omaan toimintayksikköön ja vasta sen jälkeen mahdollisesti kantelu

arvoisa herra puhemies

millä tavalla lapsia voitaisiin suojella entistä enemmän koska netissä tapahtuva lasten seksuaalinen hyväksikäyttö on kuitenkin lisääntynyt ja siitä ei niinkään informoida

arvoisa herra puhemies

oppisopimuskoulutus on hyvä keino lähihoitajakoulutuksen tarjonnan lisäämiseksi ja hoitoalan työvoimapulan ehkäisemiseksi

ymmärsin niin että mikäli muistutusta ei ole tehty vaan tehdään suoraan se kantelu niin se kantelu palautuu sitten sinne toimintayksikköön ja siitä tulee tavallaan muistutus

eli millä tavalla lasten ja nuorten kanssa esimerkiksi vapaaehtoistyössä työskenteleviä koskevaa lakia tulevaisuudessa ollaan mahdollisesti kehittämässä

sen takia on hienoa että nyt kaksi vuotta myöhemmin meillä on täällä oikeasti hallituksen esitys joka on tämän perussuomalaisen ryhmän tekemän lakialoitteen mukainen

olisi erittäin tärkeää selvittää mitä hyvä hoito edellyttää

lähihoitajakoulutuksen lisääminen ja oppisopimuskoulutuksen edistäminen on erittäin hyvää aikuiskoulutuspolitiikkaa jossa pyrkimys työllisyysasteen nostamiseen yhdistyy ammattitaitoista työvoimaa vaativan hoitoalan kasvaviin tarpeisiin väestöltään ikääntyvässä suomessa

ihan vain jotenkin selvennystä tähän asiaan

päivähoito on yksi keino tukea myös äitejä joilla on useita lapsia ja kysynkin tästä päivähoito oikeudesta ja varsinkin puolipäiväisestä oikeudesta

mitä hallitus on siitä mieltä

minä pidän hyvänä sitä että ihmisillä on mahdollisuus ja oikeus valittaa saamastaan hoidosta silloin kun siellä hoidossa tapahtuu näitä epäkohtia

laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä velvoittaa työnantajan selvittämään lasten kanssa työskentelevien henkilöiden rikostaustan ennen työsopimuksen tekemistä tai virkaan nimittämistä

varsinkin monet ikääntyneet ihmiset ja heidän omaisensa eivät tiedä sitä polkua millä tavalla ja mihin ottaa yhteyttä kun siellä hoivapaikassa sattuu joku tällainen vakavakin asia ja sitten he ottavat yhteyttä vaikkapa meihin kansanedustajiin

arvoisa puhemies

henkilön rikostausta selvitetään siten että tehtävään valittu työntekijä hankkii itsestään rikosrekisteriotteen ja esittää sen työnantajalle nähtäväksi tämän pyynnöstä

päivähoitopaikat eivät pysty tarjoamaan puolittaisia paikkoja

saattaa tulla valokuvia saattaa tulla potilaskertomuksia ja pyydetään sitten apua että mitä ihmettä tässä tehtäisiin

työ ja virkasuhteessa tehtävän työn lisäksi voimassa olevan lain soveltamisala kattaa siviilipalvelusvelvollisen työpalveluksen työvoimaviranomaisen järjestämän työharjoittelun työelämävalmennuksen ja työkokeilun

on hienoa että saamme tänään täällä eduskunnassa käsiteltäväksi tämän yleissopimuksen

minä näen tämän esityksen sillä tavalla hyvänä että tämä on ikään kuin jatkumoa tälle ohjelmalle parannetaan potilasturvallisuutta yhdessä jonka päämääränä on ollut vähentää potilasvahinkoja

tämän rinnalla muutaman kymmenen miljoonan euron lisäykset vanhuspalvelulain toteuttamiseen tuntuvat murusilta joiden voimalla kuntien toivotaan selviytyvän ikääntyvän väestön tuomista haasteista sekä tulevan vanhuspalvelulain toimeenpanosta

lakia sovelletaan myös perhehoitotyöhön yksityisiin sosiaali ja terveyspalvelujen tuottajiin sekä lasten aamu ja iltapäivätoiminnan palvelujen hankkimiseen

siinähän on tapana se että pyritään ennakointiin ja ennaltaehkäisyyn niin että aina kun vaaratilanne syntyy asia käsitellään siellä toimintayksikössä ja siitä otetaan opiksi

joulukuussa saimme myös eteemme uuden kuntalakiluonnoksen ja kuntalakiluonnoksessa lakisääteisiksi esitettiin vanhusneuvostoja ja nuorisovaltuustoja

mutta lain soveltamisalassa ei ole kuitenkaan huomioitu lasten ja nuorten kanssa vapaaehtoistyötä tekeviä henkilöitä ja nyt asiaan on tulossa muutos

siinä mielessä näen tämän omavalvonnan tässä asiassa hyvänä koska siellähän se on paras selvittää missä tällainen vaikkapa hoidossa tapahtunut laiminlyönti tai muuten joku virhe tai ongelma tapahtuu elikkä siellä toimintayksikössä

tämä oli hieman ikävää koska hallitusohjelmassakin puhuttiin vammaisten oikeuksien ja yhdenvertaisuuden parantamisesta

arvoisa puhemies

tällä ehdotetulla lailla pantaisiin täytäntöön lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjumisesta annetun direktiivin velvoitteet

olikin hienoa että ministeri paula risikko muutti kuntalakiluonnosta pari viikkoa sitten ja sinne kirjattiin myös vammaisneuvostot

mutta kysyn vielä sitten sitä toteutuuko tässä varmasti nyt sen valittajan tai potilaan oikeusturva niin että se muistutus aivan varmasti käsitellään siellä yksikössä ja että se on luotettavaa ja hyvää tutkimustyötä siellä

siinä oli yli sata allekirjoitusta ja sen myötä aloite lähti liikkeelle ja sai ministeriön tuen ja sen myötä myös päätyi lainkirjoihin

näitä ovat muun muassa seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja riistoon liittyvät rikokset lapsipornografiaan liittyvät rikokset lasten houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin sekä näihin liittyvä yllytys avunanto ja yritys

ja seuraavaksi keskustan eduskuntaryhmä

toki kustannuksiahan ne aiheuttavat mutta kyllä kunnissa monet muutkin toimijat ja lautakunnat ja jaostot aiheuttavat kustannuksia

arvoisa rouva puhemies

arviolta kustannuksia tulee viitisen miljoonaa kunnille tästä vammaisneuvostojen lakisääteiseksi saattamisesta

kyllähän se on niin että digitalisaatio on päivän sana ja tämä hallituksen esitys etenee ripeästi ja sillä on tarkoitus nopeuttaa asiointia

arvoisa puhemies

minusta on hyvä että me luomme myös omaa mallia emmekä aina hae sitä mallia muualta emmekä varsinkaan kehitä samanlaisia malleja vaan ollaan rohkeita ja lähdetään reippaasti myös ja uskalletaan tehdä omia ratkaisuja

vammaisneuvostossa tulisi olla vammaisia henkilöitä osallisena mutta myös järjestöjä ja myös vammaisten henkilöiden omaisia

apulaisoikeuskanslerin mukaan virka ja työsuhteiden vapaaehtoistyötä tiukempi säätely voi johtaa siihen että vapaaehtoistyöhön ohjautuu lasten kanssa työskentelemään sopimattomia henkilöitä jotka pyrkivät salaamaan taustaansa

vammaisneuvoston laajapohjainen ja asiantunteva jäsenistö mahdollistaa vammaisten henkilöiden äänen kuulumisen ja se tuottaa hyvin tärkeää ja tarpeellista tietoa erilaisten päätösten suunnitelmien ja ohjelmien vaikutuksista vammaisten henkilöiden elämään ja suoriutumiseen

tällä tulee varmasti olemaan paljon positiivista vaikutusta todellakin sinne haja asutusalueille missä väestö vanhenee ja minne ei välttämättä tule uusia yrittäjiä ja näin ikääntyvät yrittäjät voivat jatkaa siellä toimessaan

se on tärkeää että tätäkin esitystä viedään asiakaslähtöisesti eteenpäin ja huomioidaan ne ihmiset jotka eivät välttämättä niin helposti sulaudu tähän sähköiseen maailmaan vaan tarvitsevat ehkäpä enemmän sitä neuvontaa ja ohjausta

tällainen riski voi toteutua

vammaisneuvostojen puuttuminen sen sijaan vähentää ja olisi jatkossakin vähentänyt vammaisten oikeusturvaa ja olisi heikentänyt kokonaisvaltaisen vammaispoliittisen keskustelun syntymistä kuntatasolla

kaikilla ihmisillä ei ole tietokoneita ja mobiililaitteita siihen tarkoitukseen ja kirjastot ovat yksi sellainen paikka jossa sitten ihmiset käyvät hoitamassa asioitaan

iäkkäät taksikuskit omaavat laajan kokemuksen ja heillä on myös inhimillistä taitoa kohdata asiakas

vapaaehtoistoiminnassa tämä jäisi vapaaehtoistoiminnan järjestäjän oman harkinnan varaan

hallitus on linjannut hallitusohjelmassa lainsäädännön kehittämisestä muun muassa siten että lapsiin kohdistuvien törkeiden seksuaalirikosten rangaistustasoa tarkastetaan

onkohan koskaan muuten tutkittu sitä asiaa kuinka paljon kirjastoissa hoidetaan sähköisiä asioita kuinka paljon siellä toteutetaan juuri näitä asioita

arvoisa herra puhemies

kuntarakenteen muutokset pelottivat niin järjestöjä kuin myös vammaisia itseään sillä ilmassa oli puhetta että kenties vammaisneuvostot kokonaan lakkaavat suomesta eikä niitä enää ylläpidetä

eduskunnan tehtäväksi jää pohtia onko rikostaustan tarkistamisen jääminen vain vapaaehtoiseksi mahdollisuudeksi riittävä pelote vai tulisiko vapaaehtoistyössä lasten ja nuorten kanssa toimivien rikostausta tarkastaa automaattisesti

tiedän että on paljon nuoria ja niitä ihmisiä joilla ei ole mahdollisuutta eikä varallisuuttakaan ostaa laitteita

edustaja heinonen mainitsitte nuoriin kohdistetut resurssit